arvoisa herra puhemies

kun valiokunnan puheenjohtaja on estynyt niin varapuhejohtajana lyhyesti esittelen tämän mietinnön

tässä esityksessähän ehdotetaan että porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki kumottaisiin ja rahoitusjärjestelmiä selkeytettäisiin siten että porotalouteen ja luontaiselinkeinoihin kuuluvaa alkutuotantoa tuettaisiin ehdotetun uuden porotalouden rakennetuista annetun lain nojalla

herra puhemies

jo nyt noudatetun tukikäytännön vuoksi ehdotetun rajauksen muutos vaikuttaisi kuitenkin vain vähän tukijärjestelmien nykyiseen toimeenpanojärjestelmään mutta sen sijaan se selkeyttäisi näitä toimeenpanojärjestelmiä olennaisesti

vaikka talouden taantuma on hellittämässä näkyvät sen seuraukset vielä hyvin pitkään

puhemies

valiokunta teki taas tämänkin lakiesityksen osalta ihan seikkaperäistä työtä ja toteaa että kun tuki tulevaisuudessa suunnataan henkilöille jotka saavat porotaloudesta ja muusta luontaiselinkeinosta pääasiallisen toimeentulonsa niin porotalouden perusteella tukea hakeneiden toimeentuloa tarkasteltaisiin pääasiallisesti poromäärän perusteella

onneksi sinivihreän hallituksen käynnistämän mittavan talouden elvytyksen ansiosta on kuitenkin pystytty ehkäisemään pahimpien arvioiden toteutuminen

esityksessä ehdotetaan myös säädettäväksi erillinen laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta

laissa säädettäisiin edellytyksistä ja ehdoista joilla maatilatalouden kehittämisrahaston varoista voitaisiin maksaa porotalouden harjoittajalle korvausta vahingoista jotka ovat johtuneet ennalta arvaamattomista elinkeinosta riippumattomien tilanteiden aiheuttamista menetyksistä tai ylimääräisistä kustannuk sista

tuohon budjettiin sisältyi paitsi veronkevennyksiä ja rakentamisen tukitoimenpiteitä myös esimerkiksi useiden minimipäivärahojen nosto työttömyysturvan tasolle ja hyvin tärkeä lapsilisien korotus monilapsisille perheille

ja vielä valiokunta pitää tärkeänä että säännöksiin sisältyy menettely jolla voidaan tarvittaessa nopeastikin ottaa käyttöön korvausjärjestelmä auttamaan porotalouselinkeinossa toimivia selviytymään laajoista ja odottamattomista porotalouteen kohdistuvista vahingoista ja siten turvata elinkeinon jatkumisen edellytykset

hallituksen toimenpiteet ovat olleet omiaan lisäämään kotitalouksien ostovoimaa ja kansalaisten luottamusta omaan talouteensa

arvoisa puhemies

yleiskeskustelu on päättynyt

ryhdyttyään usko toiseen käsittelyyn

eduskunta hyväksyy lakirev sisälmiden mukaisesta vanki pysyväni käsitteen

ilmeisen käsi

siinä missä yksi nuori hyötyy työllistämissetelistä ja pystyy sillä tavoin hankkimaan itselleen työpaikan toiselle nuorelle on tärkeää päästä kouluttautumaan esimerkiksi ammattistartin tai oppisopimuksen kautta

kaikille nuorille ei ole selvää millaisia mahdollisuuksia työllistymiseen opiskeluun tai esimerkiksi yrittäjäksi ryhtymiseen hänellä on olemassa

kun erilaisiin tukitoimiin panostetaan nuoret saavat tietoa monista mahdollisuuksista ja ammatti ihmiset käyvät vaihtoehtoja läpi nuorten kanssa

vielä lopuksi

lisätalousarvioesitykseen sisältyy monia erinomaisia täsmätoimia joilla talouttamme on onnistuttu aiemminkin vakauttamaan ja ennen kaikkea auttamaan niitä jotka apua eniten tarvitsevat

mutta kuulkaa hyvät kollegat neuvonnalla ei sitä perustavaa laatua olevaa valuvikaa joka tässä asetuksessa on korjata

on kuitenkin selvää ja tätä on alleviivattava ettemme voi velkaantua loputtomasti

talouden elvyttämistoimien jälkeen on uskallettava tehdä rohkeita rakenteellisia uudistuksia

näiden uudistusten aika alkaa olla käsillä ja niitä pitää toteuttaa viivyttelemättä heti kun taloutemme on jälleen vakaammalla pohjalla

me tiedämme kumpikin maalla asuvina miehinä ja itsekin olemme pois sieltä maalta viikot pitkät olemme viemäriverkoston piirissä että ei meidän jälkeemme yhtään fosforia laske sinne vesistöihin nyt tälläkään hetkellä

tämä on anteeksiantamatonta että eduskunnalla teetetään tätä lainsäädäntöä näin nopeassa aikataulussa mutta me olemme kuitenkin maa ja metsätalousvaliokunnassa vastuullisina kansanedustajina käyneet asiantuntijakuulemisen

johdin itse puhetta siellä tänään kun puheenjohtaja oli estynyt

lisäajalla valiokunta päätti tämän valmistavan keskustelun ja huomenna meillä on jo sitten mietintöluonnos ja mennään yksityiskohtaiseen käsittelyyn

tässä on ollut erittäin hyvä keskustelu jossa on avattu niitä ongelmakohtia ja myöskin saatu ministeriltäkin vähintäänkin sivustatukea siihen että eduskunta voi korjata joiltakin osin ja tarkentaa erityisesti tarkentaa joiltakin osin tätä hallituksen esitystä jottei jää tulkintavaraa

kähköselle joka ihan oikein on ollut huolissaan tästä taimikon hoidosta ja nimenomaan siitä mikä jäi kemera lain piiriin

tämän keskustelun perusteella on kyllä syytä vetää sellaiset johtopäätökset että eduskunnassa vallitsee aika laaja yksimielisyys siitä että tarkastusvaliokunta on lyhyen olemassaolonsa aikana elikkä kolmen vuoden kuluessa nyt lunastanut sen paikan mitä varmaan odotettiinkin tarkastusvaliokunnalta

kemera lain mukaan maksetaan vain hehtaarikohtainen tuki raivauksesta

arvoisa puhemies

mutta tämän keskustelun ehkä paras ainakin minulle vaikuttavin ja analyyttisin puheenvuoron käyttäjä oli kyllä ed

me puuston taimikon valtapituusrajaa

oikeastaan mitään muuta tietä poliisin ammattiin ei ole kuin hankkia poliisikoulutus

karjula kun hän puhui tämän tilinpäätöskertomuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta

ja ed

karjulalla on kyllä perspektiiviä tähän asiaan kun muistamme että hänhän johti toimikuntaa joka nimenomaan selvitti tietoyhteiskunnan tulevaisuutta suomessa

tähän samaan asiaan tähän yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen on kyllä valiokunta paneutunut huolella ja muistutan tässäkin yhteydessä että tämän kertomuksen ensimmäinen kannanotto näitä kannanottojahan on viisi tässä tilinpäätöskertomuksessa mitä tarkastusvaliokunta esittää eduskunnan hyväksyttäväksi on nimenomaan tämä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden merkityksen korostaminen

silloin kun edustaja rajamäki toimi sisäministerinä poliisikoulutukseen otettavien määrää nostettiin

sosiaali ja terveysministeriön budjetissa on paljon hyvää ja yllättävänkin paljon on eräitä etuisuuksia pystytty parantamaan näinä aikoina

tämä haitta asteraja kun nyt on käytössä niin se on ongelmallinen nimenomaan tämän kotiavun saamisessa ja asettaa sotainvalidit eriarvoiseen asemaan

tämä on erittäin tärkeä asia niille muutamille tuhansille suomalaisille sotainvalideille ja heidän perheilleen

jos jätevesijärjestelmä on rakennettava tai sen toimintaa tehostettava tätä koskeva suunnitelma on liitettävä rakennus tai toimenpidelupahakemukseen taikka rakentamista koskevaan ilmoitukseen

jätevesijärjestelmää on käytettävä ja huollettava ohjeiden mukaisesti siten että se toimii suunnitellulla tavalla ja että asetetut jätevesien käsittelyvaatimukset täytetään

sen lisäksi että asetuksen mukaiset uudistukset ovat aikataulullisesti haastavia ne velvoittavat myös suomen ympäristökeskuksen seuraamaan yleisesti saatavilla olevia jäteveden käsittelylaitteistoja ja näitä menetelmiä sekä niillä saavutettavia tuloksia

arvoisa herra puhemies

jätevesijärjestelmien puhdistuslaitosten tulosten arviointi yksiselitteisesti on kuitenkin vaikeaa ja erittäin monimutkaista

täällä käytiin vilkas keskustelu tästä kansallispuistosta heti syysistuntokauden alkajaisiksi ja sen keskustelun perusteella voisi ajatella että missään tapauksessa ei tule valiokunnasta tällaista esitystä kuin me olemme saaneet

kiinteistökohtaisista jätevesijärjestelmistä ympäristöön pääsevän kuormituksen on todettu vaihtelevan eri viikkoina eri päivinä ja jopa eri kellonaikoina

todellisen keskimääräisen kuormituksen määrittäminen edellyttäisi jätevesimäärän ja laadun jatkuvaa seurantaa mikä on käytännössä vaikeaa toteuttaa

tämä ympäristövaliokunnan mietintö selkämeren kansallispuistosta oli suuri pettymys

jo hallituksen esityksessä oli alueen yksimielinen vastustava kanta jätetty huomioimatta ja sama linja jatkuu nyt ympäristövaliokunnan mietinnössä

määritetään jätevesien käsittelyjärjestelmästä ympäristöön johdettavan jäteveden näytteenottokohta

arvoisa herra puhemies

sovitaan laboratorion kanssa jätevesinäytteiden laatututkimuksista ja näyteastioista

keskustallehan kuntien ja alueiden päätösvallan kunnioittaminen on aina ollut erityisen pyhä asia

kuormitukset ja kuormituksen vähenemä lasketaan molemmille näytepäiville aina erikseen ja lasketaan kuormituksen keskimääräinen vähenemä

selkämeren kansallispuiston ulottamista vakka suomen alueelle ovat alueen kunnat maakuntaliitto ely keskus mtk suomen ammattikalastajat kalankasvattajat monet yrittäjät metsästäjät ja monet muut asukkaat vastustaneet ja lähes yksimielisesti

teidän ministeriössänne arvoisa ministeri on tehty oikein urakalla rakenneuudistuksia viime vuosina ja on ollut pelastuslaitosuudistusta ja hätäkeskusuudistusta moneen kertaan ja sitten poliisin hallinnossa on porattu oikein urakalla nyt on jo kolmas pora menossa

jäteveden määrä on liian suuri eli puhdistamo on liian pieni

jottei arvonlisäveroalennuksen hyöty valu tukku ja vähittäiskauppiaitten taskuun päätymättä kuluttajan hyödyksi veronalennuksen vaikutusta hintoihin on luvattu seurata ja varauduttu myös erityisillä toimenpiteillä edistämään vähittäiskaupan kilpailua

nämä uudistukset ovat näyttäytyneet meille täällä eduskunnassakin aika hämmentävinä kokemuksina ja kansalaiset ovat kun heiltä kysytään aika laajasti sitä mieltä että ne ovat paljolti epäonnistuneet

ympäristövaliokunnassa nyt tehdyt muutokset ovat lähinnä kosmeettisia

herra puhemies

puhdistamoon voi päästä myös pintavesiä

tupakan haitoista johtuvia kustannuksia on voitava yhä enemmän verottaa käyttäjiltä

ympäristövaliokunnan mietintötekstissä viitataan metsästyslain kohtaan jonka perusteella virkamiehille jää käytännössä valta säätää hylkeiden metsästyksestä

siitä huolimatta että ympäristöhallinto on viime aikoina korostanut uudistuksen tärkeyttä pohjavesien suojelemiseksi mikä on aivan oikein ei puhdistuslaitoksille ole kuitenkaan asetettu minkäänlaisia vaatimuksia ulosteperäisten bakteerien poistamiseksi

tätä riskiä taklataan puolestaan sillä että veronkevennykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti hallitusohjelmassa sovitun periaatteen mukaisesti

jätevesiasetus aikoinaan valmisteltiin virkamiestyönä ja hallitus teki päätöksen ilman että asiaa mitenkään käsiteltiin täällä eduskunnassa

myös muilla toimenpiteillä on huolehdittava kuntien mahdollisuuksista järjestää peruspalvelut laadukkaasti eri puolilla maatamme

valiokunta esitti yksiselitteisesti asiantuntijoiden laajan kuulemisen jälkeen ettei vakka suomen merialuetta tule liittää selkämeren kansallispuistoon

lopputuloksena on ollut kalliita kiinteistökohtaisia ratkaisuja joilla ei kuitenkaan saavuteta toivottuja tuloksia ympäristön kannalta

jätevesiasetuksella luotiin puhdistuslaitteiden myyjille monen miljardin euron markkinat

vakka suomessa on tehty hyvää ja pitkäjänteistä työtä oman alueen kehittämiseksi ottaen huomioon luonnonsuojelun elinkeinoelämän ja alueen asukkaiden tarpeet

erityinen kunnia asiamme on se että turvaamme veteraaneille inhimillisen hoidon ja parhaan mahdollisen kuntoutuksen

ympäristökeskuksen ja vesiensuojeluyhdistysten selvityksissä on havaittu että puhdistuslaitteet eivät toimi niin tehokkaasti kuin laitteiden valmistajat lupaavat

kuten alueen kunnista jotkut ovat todenneet pitkäjänteisen omaehtoisen ja kaikin puolin hyviä tuloksia tuoneen työn jatkamisen sijaan alueen on alistuttava säätelyyn joka tulee olemaan haitallista koko alueen kehittymiselle

vakka suomen alue on erinomainen esimerkki siitä miten omaehtoinen kehittäminen alueella on tuonut parhaan mahdollisen tuloksen niin luonnonsuojelun elinkeinoelämän kuin asukkaiden kannalta ja ihan ilman kansallispuiston kaltaisia järjestelyjä ja ihan ilman valtiovallan merkittävää taloudellista tukea

kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun näkökulmasta haja asutuksen jätevesiuudistus on alun perin ollut jo vanhanaikainen ja se on erittäin lyhytnäköinen linjaus

suomessa on viime vuosina käyty vilkasta ja aika avointakin keskustelua maanpuolustuksesta ja niin myös tässä tämänpäiväisessä budjettikeskustelussa

haitta asteprosentti pitäisi poistaa kaikilta sotainvalideilta

arvoisa puhemies

ehdotankin edellä mainittuun viitaten tämän asian yksityiskohtaisessa käsittelyssä maa ja metsätalousvaliokunnan lausunnon ja viime vuonna tekemäni lakialoitteen mukaisesti ettei kansallispuistoa uloteta varsinais suomen alueelle

tämänkaltaiset esitettävät keinot jo kertovat siitä ettei jätevesiasetus ole riittävän selkeä hyvin valmisteltu ja tarkkarajainen

vaikka valtion tulot päätyisivät joskus tulevina vuosina samalle tasolle kuin millä ne olivat viime vuonna mihin en itse kylläkään usko niin siitä huolimatta me tarvitsemme todella rajuja rakenteellisia uudistuksia jotka näköjään siirtyvät nyt sitten seuraavalle vaalikaudelle

niin ministeri kuin me kaikki täällä salissa olemme melkoisen yksimielisiä siitä että suomessa maanpuolustus tulevaisuudessakin perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja kuten ministeri totesi äsken vastauksessaan nato jäsenyys ei nyt ole ajankohtainen

tämä ei pidä paikkaansa koska erityisenä tavoitteena on perusopetuksen laadun parantaminen erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen ja tukitoimien vahvistaminen

tutkimustietoa haja asutuksen ravinnepäästöistä vesistöihin ei juurikaan ole edes käytettävissä

mutta ed

yritykset ovat olleet pitkään huolissaan siitä että ammattiin valmistuvat ja yritysten todelliset työvoimatarpeet eivät kohtaa

ei myöskään kyetä mitenkään osoittamaan millainen vaikutus jätevesiasetuksen edellyttämillä kalliilla jätevedenpuhdistusjärjestelmillä loppujen lopuksi on vesistöjen ja itämeren suojelun kannalta

mutta kuten monet niin myös edellinenkin puhuja toi esiin sen että kyllä puolustusvoimien toimintaan nimenomaan sen rahoitukseen liittyy isoja haasteita

nyt onkin ryhdytty toimenpiteisiin jotta elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä kehitetään yliopisto ja ammattikorkeakoulu ja myös ammatillista koulutusta

ihmettelen miksei se ollut mahdollista silloin kun sdpn eero heinäluoma tai antti kalliomäki toimi valtiovarainministerinä

monille kiinteistöjen omistajille taloudelliset investoinnit ovat kohtuuttoman suuret

näitten haasteitten kanssa on tulevaisuudessa vaan tultava toimeen

asetuksen kumoamisen yhteydessä on aiheellista harkita myös miten voidaan korvata jo asennetuista jätevesijärjestelmistä kiinteistöjen omistajille aiheutuneita kuluja